koetettaisiin oppia mitä täällä on havaittu

vaikka tilannekuva ja arvio tulevaisuudesta ovat yhteiset eri politiikkalohkoille on eri yhteyksissä asetettu useita tavoitteita jotka ovat keskenään ristiriitaisia ja joilla ei ole selkeää hierarkiaa suhteessa toisiinsa

poikkeuslupamenettelyä on kritisoitu sen maksullisuudesta sekä siitä että se aiheuttaa yhdenvertaisuus ja kilpailuneutraliteettiongelmia

sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annettuun lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös kauppakeskuksessa tai vastaavassa myymäläkeskittymässä toimivan pienyrittäjän oikeudesta pitää liikkeensä suljettuna yhtenä päivänä viikossa

ensiksi tehdään päätöksiä ja sitten tehdään toinen päätös joka vie siltä ensimmäiseltä päätökseltä pohjan pois ja sitten ihmetellään kun eivät rakenneuudistukset etene

eihän tämä nyt tällä lailla voi mennä

tässä lyhyesti arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

vaikka uudistus sinänsä ei ole pelkästään vastustettava näemme että asiassa tulee edetä vapaaehtoisuuden pohjalta ja kuntia aidosti kuunnellen

edustaja kalliorinne nuorena oppositiopuolueena joka pyrkii oppositioon tosissaan te olette vielä hang around eli ei teillä vielä ole täysjäseneksi asiaa

kun täällä on peräänkuulutettu tätä ja yritetty antaa semmoinen käsitys että perussuomalaisille ainoa vaihtoehto on puuttua kehitysapuun niin eihän se nyt hyvänen aika näin ole

tällä kysymystenasettelulla haluttiin ilmeisesti päästä sopivaan lopputulokseen eli siihen toteamaan että suuri osa kunnista kannattaa ainakin jonkinlaisen selvityksen tekemistä

edustaja tynkkynen neuvoi minulle äsken että kannattaa tarkistaa autoni renkaiden paineet kiitos siitä

sitten itse tähän asiaan näistä veroista

tärkeintä olisi ensin päättää se mitkä sote palvelut ovat valtion vastuulla mitkä kunnan vastuulla ja miten näitä hallinnollisesti järjestetään

me olemme kertoneet omana vaihtoehtonamme sen että panostettaisiin esimerkiksi kotimaiseen energiaan ja sieltä saataisiin työpaikkoja

suomessa tarvitaan autoja suomessa on välttämätöntä lämmittää asuntoja ja kohtuuhintainen energia on suomalaiselle vientiteollisuudelle aivan välttämätöntä

ei se kaikkea ratkaise mutta se poistaa painetta sieltä ettei tarvitsisi mennä lapsilisiin kiinni

pelkällä poliittisella ilmoituksella tehdyt tavoitteet muun muassa päästöjen osalta ovat usein aivan utopistisia eivätkä ota lainkaan huomioon hyvinvointivaltion perustaa eli toimeentuloa

arvoisa herra puhemies

on olemassa monia malleja joita paikallisten päättäjien on itsensä annettava miettiä ja on heidän tehtävänsä valita omalle alueelleen sopivin tapa järjestää sote palvelut

onkin kysyttävä miten hallitus turvaa kokeilukuntien resurssit jatkossa jottei käy niin että kokeilu jää pelkäksi kokeiluksi ja vastuu jää edelleen kunnille mutta rahaa niillä ei siihen ole

juuri pk sektorillehan on viime vuosina syntynyt työpaikkoja samaan aikaan kun suuryritykset ovat panneet ihmisiä kilometritehtaalle suorastaan liukuhihnalta

ja kun tätä sähköenergian hintaa kuitenkin ollaan tämän hallituksen toimesta nostamassa niin ei voida välttämättä puhua enää pienituloisten kohdalla mistään kohtuuhintaisuudesta

suuryritysten saamat tuet onkin asetettava kyseenalaisiksi niiden tehottomuuden vuoksi ja suunnattava tuet paremmin työllisyyttä tukeviin kasvuhakuisiin pk yrityksiin

miten te perustelette energiaverotuksen kiristämisen pienituloisille koska suuri osa näistä rahoista yhä suurempi osa menee sähkölaskujen maksamiseen

asioita ja esityksiä perustellaan usein saavutettavilla säästöillä ja kun kysyy miten ne säästöt käytännössä toteutuvat saa vastaukseksi jotain ei voida vielä laskea tai osoittaa

ehdotammekin erityistä kasvupakettia joka pitää sisällään alvn alarajan tuntuvan korotuksen muodossa annettavan alv huojennuksen työllistävien pk yritysten viron mallin mukaisen yritysverotuksen sekä kotitalousvähennyksen korotuksen

arvoisa herra puhemies

ongelmahan on se että suomessa on aivan liikaa ihmisiä vailla työtä

kuitenkin meillä puhutaan samaan aikaan muun muassa työvoimapulasta työn ja sen tekijän kohtaamattomuudesta työssäjaksamisesta ja liian aikaisesta eläköitymisestä

arvoisa puhemies

hallitusohjelmassa asetettu valtiontalouden tasapainotavoite ei toteudu hallituskauden aikana

kunnan tasapuolinen kehittäminen voi jäädä liitoksissa usein vähemmälle kuin vanhassa peruskunnassa

pitäisikö työtä pystyä jakamaan nykyistä tasaisemmin

vastaan että pitäisi

arvoisa herra puhemies

suomessa on useita vientiin suuntautuvia kasvualoja muun muassa cleantech tuotteet lääketieteellinen teknologia ohjelmistot pelit pohjoinen ulottuvuus kaivosten ja meriteollisuuden mahdollisuudet

eurooppa on kriisissä ja tämä vaikuttaa kokonaisvaltaisesti valtion kuntien ja yksittäisten kansalaisten selviytymiseen ja arkeen

kunnat on kuitenkin ajettu taloudellisesti erittäin ahtaalle sillä velvoitteiden määrää on jatkuvasti lisätty ilman riittäviä määrärahoja

meidän kilpailukykymme on kiinni toimivasta tie ja rataverkosta edullisesta ja mielellään kotimaisesta energiasta osaavan työvoiman lisäksi

kuntatalouden rajun heikkenemisen myötä monet kunnat ovat suurissa taloudellisissa vaikeuksissa eivätkä perussuomalaiset voi hyväksyä kuntien toimintamahdollisuuksia heikentäviä valtionosuusleikkauksia ja samanaikaista velvoitteiden lisäämistä

hallitus säästää kuntien valtionosuuksissa

tässä taloudellisessa tilanteessa olisi viisasta aikaistaa valtion ja valtionyhtiöiden infrainvestointeja kuten sähköverkkojen kunnostusta investointeja teihin ja rautatieyhteyksiin rautatiekalustoon kotimaasta hankittuna ja tietojärjestelmähankintoja

vaadimme lisää toimia sinällään aivan oikeiden toimenpiteiden lisäksi harmaan talouden torjuntaan näistä esimerkkeinä sakotusoikeus aluehallintoviraston ulkomaalaisvalvonnan tarkastajille sekä suomessa työskentelevien ulkomaalaisten yritysten rekisteröintipakko vero ja valvontaviranomaisten työn helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi

lisäksi eri viranomaisten välinen yhteistyö ja tietojen vaihtaminen on saatava nykyistä joustavammaksi ja onkin selvitettävä erilaiset keinot parantaa viranomaisyhteistyötä tältä osin

nykytilanteessa valtionosuuksien karsiminen monissa kunnissa kohdistuu juuri asiakastyötä tekeviin henkilöihin

valtion olisi käytävä vakavaa keskustelua yritysten yhteiskuntavastuun kantamisesta pitkäaikaisesta sitoutumisesta oman alansa kehittämiseen suomessa investointeihin ja työllistämiseen jota kehitystä valtio tukisi

arvoisa puhemies

tilalle saatavat työpaikat eivät useinkaan ole kansantalouden kannalta niin kannattavia vaikka yksittäisen ihmisen talouden ne voivatkin pelastaa

kotimaisen energian aseman parantaminen vaatii myös muutoksia energiapolitiikan byrokratiaan ja tämmöinen esimerkki siitä on pitkään byrokratian rattaissa olleet uusien turvesoiden luvat

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

ne on pikaisesti hyväksyttävä ja lisäksi monesti täällä olen puhunut hajautetun energiantuotannon käytännön ja lainsäädännöllisten esteitten purkamisesta ja ymmärtääkseni elinkeinoministeri vapaavuori on asiasta samaa mieltä että nämä esteet on purettava joten ne todennäköisesti sitten poistuvat koska ministeri on sitä mieltä

oikeassa markkinataloudessa nämä espanjan saksan ja ranskan pankkien pääomitukset kuuluisivat niille joille ne oikeasti kuuluvatkin eli pankkien nykyisille omistajille ja sijoittajille jotka haluaisivat pistää rahansa likoon

kaikkialla muualla energiahuolto voitaisiin toteuttaa hajautettuna ja oman alueen omiin uusiutuviin raaka aineisiin tukeutuen

kysyisin ministereiltä

hallituksen esityksessä ei näy uusia ulostuloja teollisuuden säilyttämiseen suomessa vaikka esimerkiksi rikkidirektiivi tulee olemaan konkreettinen iso lisäuhka

mikä teidän kantanne on tähän että kun eu komission suositus on että jotta voidaan välttää toistuvat vaikeat neuvottelut siis liittyen eläkeikään olisi tämä yhdistäminen toteutettava automaattisesti sovellettavien sääntöjen perusteella

lopuksi tietysti olisi kiva jos päästäisiin äänestämään näistä meidän lisätalousarvioista vaikka nyt niin niillä olisi aika hyvä todennäköisyys mennä jopa läpi mutta odotellaan sitä

energiasektorin uudistuminen on joka tapauksessa pitkäkestoinen yhteiskunnallinen muutosprosessi valtakunnallisella maakunnallisella ja paikallisella tasolla

arvoisa puhemies